ymmärrän hyvin että politiikassa ja erityisesti puolustus ja turvallisuuspolitiikassa yksimielisyys on jo arvo sinänsä mutta vielä tärkeämpää on päätösten sisältö

tässä mielessä pidän löperönä ulkoasiainvaliokunnan mietintökirjausta sitoutumattomuudesta puolustusvoimien riittävien resurssien turvaamiseen

yllättävintä tässä on se että molemmat isot oppositiopuolueet ovat samoilla linjoilla mietinnön kanssa aikaisemmista kovista puheista huolimatta

olisin toivonut että mietintövaliokunta olisi voinut yhtyä puolustusvaliokunnan lausuntoon jossa todetaan yksiselitteisesti että selonteon puolustuspoliittiset linjaukset vaativat puolustushallinnon esittämää lisärahoitusta

selonteon linjausten edellyttämän lisärahoituksen osoittamattomuus ja sen jättäminen pois tarkoittaa että puolustuksen perusratkaisut joudutaan väistämättömästi arvioimaan uudelleen

ovatko uudet perusratkaisut sitten asevelvollisuudesta luopuminen osasta suomen puolustusta luopuminen täysjäsenyys natossa vai ammattiarmeija

mikä se sitten onkaan näitä vaihtoehtoja joudutaan arvioimaan ellei sitoutumista uudistettujen puolustusvoimien riittävään resursointiin löydy

arvoisa herra puhemies

kysyisin ministeriltä näistä osakeyhtiöistä jotka nyt ovat kuntien omistamia ja toimivat täysin kuntien omien palvelujen tuottajina niin sanotuista in house yhtiöistä

puolustusvoimain ruokahuollon yhtiöittäminen on yksi osa koko vaalikaudella toteutettavaa puolustusvoimauudistusta

niitä on eri määrä turussa lienee eniten mutta tuota mies on niin että sekään

puolustusvoimauudistuksen tavoitteenahan on turvata jatkossa uskottava puolustus ja iskukykyiset joukot

puolustusvoimain ruokahuollon selvittäminen yhtiöittäminen on osa tätä prosessia ja tukee myös hallituksen tuottavuusohjelman tavoitteita

puolustusvoimain ruokahuollon yhtiöittäminen aloitettiin jo viime hallituskaudella tekemällä laaja selvitys ravitsemispalvelujen eri kehittämisvaihtoehdoista

jatkoselvityksessä tarkasteltiin puolustusvoimien oman ruokahuollon kehittämistä sekä vaihtoehtona yhtiöittämismallia

yhtiöittämismallin selkeänä etuna pidettiin kustannusten läpinäkyvyyttä

se on tässäkin salissa tullut tänäkin päivänä monta kertaa esille että arvaillaan mitä tapahtuu

vain yhtiöittämällä ja vain läpinäkyvyydellä me tiedämme todelliset kustannukset

perustettavan osakeyhtiön ainoa omistaja on suomen valtio minkä ansiosta muun muassa varautuminen poikkeusoloihin voidaan tehdä pitkäjännitteisyyttä ja huoltovarmuutta vaarantamatta

en tiedä mikä osa puolustusvoimista voisi tällä hetkellä olla neljä vuotta varma siitä että toiminta jatkuu suurin piirtein nykyisellään

suoja aikana neljän vuoden aikana tarjotaan myös henkilöstölle irtisanomissuoja jota ei voida sanoa irti tuotannollisista ja taloudellisista syistä

muut edut säilyvät nykyisellään tai ne korvataan erikseen ja puolustusvoimissa palveluaika otetaan huomioon uudessa yhtiössä vanhojen työntekijöiden periaatteen mukaisesti

vaikka henkilöstöpolitiikkaa kohtaan on esitetty arvostelua on syytä muistaa että leijona cateringiin siirtyvän henkilöstön asema on samankaltainen kuin muissa aiemmin toteutetuissa yhtiöittämisissä esimerkiksi yliopistojen palvelukeskuksissa tai opetusalan koulutuskeskuksen tapauksessa

esitykseen liittyvä suoja ja siirtymäaika takaavat myös sen ettei perustettava leijona catering pääse kilpailemaan ravitsemispalvelujen markkinoilla ennen kuin yksinoikeus puolustusvoimien ravitsemispalvelun tuottajana päättyy

kilpailutuksen kriteerejä määritettäessä on jatkossa kiinnitettävä erityistä huomiota laatuun sekä puolustusvoimien huoltovarmuuden turvaamiseen myös poikkeusoloissa

kilpailuttaminen tarjoaa oikein toteutettuna uudenlaisia mahdollisuuksia eri paikkakuntien pienille ja keskisuurille yrityksille

täytyy muistaa myös että puolustusvoimat on kaikissa olosuhteissa vastuussa joukkojensa ravitsemispalvelujen toimivuudesta

puolustusvoimilla on yhtiöittämisen jälkeenkin kokonaisvastuu ravitsemispalveluista poikkeusolojen elintarvikehankinnoista kenttä ja alusmuonituksesta sekä henkilöstön kouluttamisesta näihin tehtäviin

puolustusvoimat tulee kokemaan suuren uudistuksen tämän hallituskauden aikana kun rakenteet muuttuvat vastaamaan paremmin muuttuneita uusia olosuhteita ja toimintaympäristöjä

puolustusvoimain ruokahuollon yhtiöittäminen perustettavaan leijona catering yhtiöön palvelee niin yhteiskunnan kuin puolustusvoimienkin etua

puolustusvaliokunta seuraa yhtiöittämisen toteutumista ja suoja ja siirtymäajasta saatuja kokemuksia tarkasti ja edellyttää puolustusministeriöltä vuosittaista selvitystä erityisesti huoltovarmuuteen liittyvissä kysymyksissä

arvoisa herra puhemies

euroopan turvallisuusjärjestelmä on joutunut ukrainan tapahtumien myötä koetukselle

on hyvä että suomi on tässä yhteydessä korostanut kansainvälisen oikeuden noudattamisen välttämättömyyttä ja tukee neuvotteluratkaisua kriisissä

kysynkin pääministeriltä

näettekö mahdolliseksi sitä että eun natoon kuulumattomat jäsenmaat yhdessä keskustelisivat euroopan unionin merkityksestä rauhaa puolustavana yhteisönä ja voisiko suomen hallitus olla aktiivinen tässä asiassa

arvoisa herra puhemies

on käynyt ihan selväksi ja on totta että edelleen tulevaisuus näyttää epävarmalta

tällä kertaa kyllä voisimme tehdä niin että emme jää odottamaan sitä oikein tiukkaa paikkaa vaan ryhdymme toimenpiteisiin ja vastuunkantoon riskinottoon jo nytten

mittavia ja erittäin haastavia uudistuksia on viety eteenpäin sillä kuten pääministeri katainen ja presidentti niinistö ovat todenneet tekemättä ei ole voinut jättää

on todella ikävää että vuodesta toiseen oli sitten nousu tai laskusuhdanne joudutaan sisäisen turvallisuuden rahoja käsittelemään eduskunnan budjetin yhteydessä näin negatiivisesti ja voimakkaasti

vetoankin kyllä nyt ministeriin ja ministeriöön että vihdoin viimein tehtäisiin kokonaisvaltainen suunnitelma poliisinkin osalta jossa tarkasteltaisiin sieltä koulutuksesta tehtävien tarkoituksenmukaisuuteen kiinteistöihin ja kaikkeen liittyen että todella olisi pitempiaikainen kestävyys

toinen asia mihin haluan puuttua on myös ptr yhteistyö tai vieläkin laajempi turvallisuusviranomaisten yhteistyön nykyistä parempi toimivuus

tarkoitan lähinnä tässä sitä kuinka heidän tehtäviensä määrittely voidaan tehdä varsinkin tuolla itä ja pohjois suomessa jossa on pitkät välimatkat entistä tarkoituksenmukaisemmin ja lähimmän viranomaisen periaatteella

arvoisa herra puhemies

näin ollen se sisältää metsäalan vision strategiset päämäärät ja niitä toteuttavat keskeisimmät toimenpidekokonaisuudet

siis varsin merkittävät peruspilarit alalle joka on pitkään ollut yksi hyvinvointimme perustukijalkoja

välillä selluteollisuutemme on toiminut suhdannemittarina välillä se on toiminut puskurina työllisyyden ja työttömyyden välissä

mutta jälleen kerran nyt näyttää siltä että metsäteollisuus on luomassa nahkansa ja tuomassa investoinneillaan tulevaisuudenuskoa suomalaiseen yhteiskuntaan

selonteosta käytetään nimitystä metsäpoliittinen selonteko varsin laajassa merkityksessä mikä tarkoittaa myös sitä että myös siinä esitetyt visiot on käsitettävä laajassa merkityksessä

kilpailukykyinen ympäristö tarkoittaa koko yhteiskunnan myönteistä suhtautumista metsäliiketoiminnan edellytysten luomiselle

mielestäni olisikin toivottavaa että aina kun käsitellään metsäalaan liittyviä asioita ja liiketoimintaa niistä tehtäisiin metsäpoliittinen arviointi ympäristöarvioinnin tapaan

on helppo yhtyä valiokunnan näkemykseen siitä että maamme metsävarojen aktiivista hoitoa ja käyttöä sekä alan kilpailukykyistä liiketoimintaympäristöä tulee edistää jotta tulevaisuuden metsään perustuville elinkeinoille voidaan tarjota monipuoliset mahdollisuudet

tähän lauseeseen mielestäni oikeastaan kiteytyy koko selonteon ydin ja samalla suomen metsäpoliittinen toimenpideohje

kaiken lisäksi nämä työpaikat on hajautettu eri puolille suomea monesti niille alueille missä työpaikkojen tarjonta muuten on niukkaa

perinteiset metsäteollisuuden tuotteet ovat edelleenkin hyvin tärkeitä mutta niiden rinnalle on noussut ja tulee nousemaan uusia puuhun perustuvia tuotteita bioalalta energia alalta ja niin edelleen

valitettavasti suojelualueet jakautuvat epätasaisesti maan eri osiin mikä on aiheuttanut vuosikymmenien aikana alueitten sekä asukkaitten välille joskus jopa katkeriakin ristiriitoja

arvoisa herra puhemies

turvallisuuspoliittinen keskustelu ei voi olla enää joidenkin itseään asiantuntijoina pitävien ihmisten etuoikeus eikä siinä voi olla tabuja tai kliseitä menneiltä ajoilta

maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan mtsn kaksi viikkoa sitten julkaiseman tutkimuksen mukaan venäjän toiminta on herättänyt suomalaisissa syvää huolta

vastaus on että ei tällä tietämällä todennäköisesti voi mutta mikään mahdottomuus se ei myöskään ole

suuri osa suomalaisista halusi liittyä euroopan unionin jäseneksi siksi että he halusivat suomelle turvallisuutta eurooppalaisesta yhteisöstä

kylmän sodan jälkeen osa turvallisuuspolitiikan päättäjistä oli valmis julistamaan jopa perinteisen sodan uhkan kadonneeksi euroopasta

valitettavasti olemme ensin georgiassa nyt ukrainassa joutuneet toteamaan tämän ilon ennenaikaiseksi

meidän on kuitenkin itse huolehdittava siitä että kynnys puuttua eri keinoin suomen koskemattomuuteen on riittävän korkealla

pitkän aikavälin vaihtoehtoja ja resursseja selvittäneen kansanedustaja ilkka kanervan vetämän parlamentaarisen työryhmän johtopäätöksissä todetaan

materiaalisten suorituskykypuutteiden korjaamiseen tarvitaan vähintään puolustushallinnon selonteossa esille tuoma lisärahoitus

erittäin arvokkaana pidän sitä että raportin johtopäätös on lähes yksimielinen ja sitoutuminen siihen yhtä kattava eduskuntapuolueissa

uudistuneille puolustusvoimille on turvattava mahdollisuus täyttää lakisääteiset velvoitteensa ja kehittää toimintaansa pitkäjänteisesti uskottavan puolustuksemme takaamiseksi

tiiviimpi yhteistyö ei merkitse sotilasliittoa tai turvatakuita mutta tarjoaa mahdollisuuden tiivistää yhteistyötä tilannekuvissa harjoituksissa ja materiaalihankinnoissa

rauhanajan pohjoismainen yhteistyö tai nato kumppanuus eivät ole kuitenkaan ratkaisu kriisiajan ongelmiimme vaan kriisissä suomi on nykyisessä tilanteessa edelleen yksin

kanervan työryhmän toimeksiantoon ei sisältynyt puolustusliittoon kuulumisen tai kuulumattomuuden tarkastelua mutta kumppanuuksia ja puolustusyhteistyön tilaa ja merkitystä tarkasteltiin

kliseet nato optioista ovat vain suomen sisäpolitiikkaa niitä ei käytännössä ole olemassa

oma näkemykseni on että tulevalla eduskuntakaudella on syytä selvittää perusteellisesti sotilasliiton tarve pyöri

arvoisa herra puhemies

täällä puhutaan aika paljon periaatteesta että joku hallintomalli jossakin toiminnassa ratkaisisi kustannukset ja sen mukaan toimitaan

varmaan jos on ajattelutapa sellainen että omalle maalle omista puista itse tehty talo ei maksa mitään niin silloin kaikkien toimintojen kannattaa olla yhteiskunnan tekemiä

mutta oma kokemus kuntapuolelta kyllä osoittaa että kaikki mallit voivat olla huonoja ja kaikki mallit voivat toimia oli se liikelaitosyhtiö tai sitten kunnan omana valtion omana tuottamana

kyllä meidän täytyy katsoa mitä on kulloinkin saatavilla sillä rahalla mikä meillä on käytettävissä

lopuksi haluan sanoa että kyllä noista aika paljon riippuu myös tilaajasta mitä tilataan vaikka edustaja heitti vähän että sitä saa mitä tilaa mutta näinhän se on

kyllä meidän tilaajaosaamisemme tänä päivänä julkisella sektorilla en nyt lähde arvostelemaan millä arvosanoilla sanon mutta ei ole kympin arvoista

toiseksi niitä keskitetään erinäköisiin mitä suurimpiin hankintayksiköihin ja kyllä sillä viimeistään ne pienet työpaikat pienten yritysten työpaikat sieltä kunnista häviävät

minä en ymmärrä sitä puolta kanssa ollenkaan

ihan lopuksi vielä haluan pikkasen puolustaa yksityissektorin työntekijöitä siinä mielessä että ei se ammattitaito muutu sillä minkälainen hallintomalli minkälainen omistus meillä on

kyllä siellä yksityisen puolen työntekijöitten osaaminen on minun mielestäni suuri arvostettava eikä sitä kannata aliarvioida eikä arvostella sillä hallintomallilla

hallituksen energia ja ilmastostrategia on erinomaisen tasapainoinen tiekartta jolla viitataan jatkotoimia kohti pidemmän aikavälin päästövähennystavoitteita kuitenkin niin ettei näillä toimilla vaaranneta suomalaisten hyvinvointiyhteiskuntaa

tällä strategialla hallitus tavoittelee päästövähennysten lisäksi suomeen lisää uusia työpaikkoja vaihtotaseen kääntämistä positiiviseksi ja energiaomavaraisuutemme nostamista nykyistä korkeammalle tasolle

tärkeintä kuitenkin on että kaikki viranomaiset ja päätöksentekijät muistavat energia ja ilmastostrategian olevan kokonaisuus josta ei voi poimia itselle makeita rusinoita ja jättää muille happamia marjoja

hyvänä esimerkkinä kokonaisuuden huomioimisesta strategiassa on kirjaus jossa sanotaan että polttoturpeen käyttöä vähennetään niin ettei se korvaannu kivihiilellä

tämä tarkoittaa siis sitä että ensin varmistetaan ja toimitaan siten että löytyy ilmaston työllisyyden vaihtotaseen ja energiaomavaraisuuden kannalta turvetta parempi korvaava polttoaine

nyt on käynyt kuitenkin niin että kivihiili on vallannut turpeelta alaa käsittelyssä olevan strategian tavoitteiden vastaisesti

kaiken lisäksi turvetuotannon lupasuman vuoksi tuotantoalaa poistuu tällä hetkellä moninkertainen määrä siihen mitä uutta tuotantoalaa saadaan tilalle

kun arvokkaat kohteet ovat poissa lupaprosessista tulee sen näkyä luvituksen sujuvuudessa sillä esikarsinta on jo suoritettu ja suurin osa luvan saannin esteistä poissuljettu

uusien työpaikkojen synnyttämiseksi puunkäytön kasvua pitäisi suunnata toisen kotimaisen energian korvaamisen sijasta tuontienergian korvaamiseen

tällä hetkellä monet energiayhtiöt miettivät investointipäätöksiä eri polttoaineiden suhteen onko se kivihiili vai kotimainen polttoaine turve tai puu

nykyisessä monipolttoainekattilakäytössä turve ja puu yhdessä muodostavat kaikkein järkevimmän yhdistelmän ja täyttäisivät energia ja ilmastostrategian tavoitteet hyvin

eräs järkevä sähköntuotannon muoto on käynnissä olevien chp laitosten yhteydessä oleva lauhdesähkökapasiteetti joka tulisi hyödyntää tulevaisuuden tuuli ja aurinkosähkön jo olemassa olevana säätövoimakapasiteettina

sähkön hinnan muutoksista johtuvat suuret metsähakkeen toimitustarpeen muutokset aiheuttavat merkittäviä ongelmia metsähaketta toimittaville yrittäjille ja metsänomistajille

säätösähkön tarpeen aiheuttamaa hintavaihtelua voidaan vähentää pitämällä huolta siitä että chp plus lauhdetuotannossa tuotettu metsähakesähkö on kilpailukykyistä

tämä voidaan varmistaa kun kyseessä olevassa laitoksessa metsähakkeella tuotetulle lauhdesähkölle maksetaan takuuhinta tuulisähkön tapaan

kuten huomataan meillä on kaikki edellytykset käsittelyssä olevan strategian toteutuksella päästä siihen mitä hallitus tavoitteleekin

päästövähennystavoitteiden saavuttaminen lisää uusia työpaikkoja vaihtotaseen kääntäminen positiiviseksi ja energiaomavaraisuutemme nostaminen nykyistä korkeammalle tasolle

on ollut todella mielenkiintoista kuunnella tätä keskustelua tässä

tuossa monia hyviä esityksiä on tullut mutta edustaja oinonen joka ei ole enää paikalla jätti vähän hallituksen ohjelman luvun kesken ja minä jatkaisin siitä että turpeen osalta täällä sanotaan kyllä näin että turpeen käyttöä verotetaan maltillisesti veroa nostetaan maltillisesti ja niin että se ei korvaannu hiilellä

tässä on hyvin kriittisesti suhtauduttu meidän tämänhetkiseen energian tukimekanismiin ja yleensä energiatuen monipuolisuuteen

oli mielenkiintoinen kuulla kun edustaja kärnän puheenvuorossa tuli teollisuuden ylijäämälämmön näin kai voi sanoa hyödyntäminen samoin tämän hevosenlannan

meillä on näitä monia mahdollisuuksia mutta kyllä turve suuressa mittakaavassa on vielä pitkän aikaa se polttoaine jota meidän tulee käyttää mutta toki niin kuin edustajat ovat tässä keskustelun loppuvaiheessa sanoneet turpeella on myös ne negatiiviset puolensa tuolla vesistöjen osalta

en tiedä tässä on varmasti vielä monen keskustelun paikka mikä on suomen suurien kaupunkien energianlähde tulevaisuudessa

arvoisa herra puhemies

käsittelyssä on kuluvan vuoden lisätalousarvio joka painottuu aivan oikein yritysten kasvun ja viennin edistämiseen ja uusien työpaikkojen luomiseen

hallitus on reagoinut oikeisiin asioihin mutta ovatko nämä toimet riittäviä ja ovatko kaikki osapuolet todella valmiita toimimaan tulevaisuuden eteen niin että työttömyys vähenee ja nuorillekin on töitä

hallituksen kehyspäätös ei ainoastaan osoita laajapohjaisen hallituksen kykyä vastuulliseen päätöksentekoon vaan antaa vahvan signaalin taloudenhoitomme uskottavuudesta

pohjois norjassa on kova työvoimapula huolimatta siitä että siellä maksetaan palkkoja paljon korkeammalle kuin suomessa